nyt pitäisi olla hallituksen ohjenuorana kolme sanaa

ne ovat työ työ ja työ

millä perusteella tällaista epäoikeudenmukaisuutta hallitus ja pääministeri tahallaan pitää yllä

näköjään nyt hallituksella on se sama taktiikka kuin ennen viime kunnallisvaaleja että koetetaan selvitä tavalla tai toisella eduskuntavaaleihin kertomatta sitä mikä on tämä totuus ja sälytetään sitten hallitusneuvotteluihin ja seuraavalle eduskunnalle tämä laskun maksu jonka te olette tehneet tämän hallituksen aikana

minusta se on tavattoman väärin

suomi on laiminlyönyt espanjankieliset alueet viennissään ja vasta viime vuoden loppupuolella oli ensimmäisiä kokouksia

se on demokratian aliarvioimista

ei tällainen peli vetele ja kyllä toivon että oikeusministeri joka muutoin hyvin terhakkaasti on puuttunut näihin asioihin panisi markkinaoikeuden asiat todella kuntoon

arvoisa ministeri ja pääministeri miksi näin tehdään

tämä on myöhässä niin kuin täällä on moneen kertaan todettu ja sitten on vielä se että nämä määrärahat ovat riittämättömiä tähän tilanteeseen

siellä naureskelee nykyinen elinkeinoministeri mutta koetapa tehdä nyt asialle jotain koetapa tehdä asialle jotain

muistan oikein hyvin kun silloinen edustaja pekkarinen ja ministeri pekkarinen vaati pienituloisille ja keskituloisille veronkevennyksiä ja kritisoi hallituksen enemmistön linjaa siitä että suurituloiset saavat niin paljon mutta silloinkin oli vaalit tulossa

mutta tätä huonoa esimerkkiä tilanteen vakavuuden laiminlyönnistä osoittaa myös se että valtion omaisuutta jälleen ollaan myymässä

niin kuin tässä juhlapuheessa hyvin totesitte niin suomihan oli rakennettu

meidän pitää panostaa siihen että meillä on tuolla ulkomailla ihmisiä jotka ovat viennin apuna erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille

myyntivaltuuksia haetaan

suomalaista osaamista ollaan viemässä juuri sinne minne kuulemma valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri häkämies on menossa eli muun muassa yhdysvaltoihin

se oli sama pekkarinen joka valmistautui vaaleihin niin kuin tämä pekkarinen valmistautuu nyt vaaleihin ja jälleen hän löytää suomen kansan enemmistön jonka asioita hän ilmoittaa ajavansa jotta hän saisi vaaleissa ääniä

meillä puhutaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä mutta niitten kansainvälistymistaso ja niitten pärjääminen ulkomailla on laiminlyöty

te olette tuhlanneet tämän perinnön ja nyt te koetatte saada niitä maksajia laskulle joka tulee tapahtumaan sitten ensi toukokuussa

tässä suhteessa kyllä pitäisi valtion omistajaohjauksen niin destian raskoneen kuin labtiuminkin osalta merkitä sitä että suomalaiselle henkilöstölle suomalaiselle työlle annettaisiin arvoa ja se säilyisi nimenomaan täällä

kuinkahan paljon kirveitä edustaja zyskowicz on heitellyt tähän suuntaan tässä vuosien aikana mutta kaikki on nyt kuitenkin hyvin

täällä tämä kauppapolitiikka nousi esille ja kun me eduskunnassa aloimme käsitellä euroopan unionin ja usan vapaakauppasopimusta niin siinä yhteydessä ilmeni että eduskunnan ulkoasiainvaliokunnassa on ollut jo kanadaa koskeva vapaakauppasopimus

kyllä porvarillisessa yhteiskunnassa markkinataloudessa myös yksityisen sektorin pitää lähteä mukaan ja sehän on se meidän ongelma puolueisiin katsomatta että me emme pysty ettekä te myöskään porvaripuolella pysty saamaan elinkeinoelämää mukaan niin että se lähtisi liikkeelle ja vetäisi myös pieniä yrityksiä mukaan

tässähän on tuotu esille niitä panostuksia joilla suomalaisia yrityksiä ja sijoittajia voidaan kohdella entistä paremmin ja panostettu työllisyyskoulutukseen uutta eec kysymys katiska tai kaksi

arvoisa puhemies

on aika ihme ettei meillä niin ulkoministeriössä kuin työ ja elinkeinoministeriössäkään näihin asioihin jotka liittyvät olennaisesti vientiin olla aktiivisia

esimerkiksi eduskunnan varapuhemies oli vastaanottamassa baskirian eduskunnan valtuuskuntaa ja yrittäjiä

arvoisa puhemies

mutta sama koskee myös elinkeinoelämän keskusliittoa ja suomen yrittäjiä kun me olemme käyneet näitä vapaakauppasopimuksia läpi niin sielläkään tämä aktiivisuuden taso suomalaisten yritysten puolesta ei ole ollut kovin korkea

meillähän yritysjohtamisessa muutoinkaan ei tarvitse nyt ainoastaan katsoa jotain keskon pääjohtajan kokovartalopuhetta vaan se miten suhtaudutaan henkilöstöön ja myös esimerkiksi valtioon omistajana

heitä erityisesti kiinnosti yksi tällainen esimerkki joka nyt sattuu olemaan lahdessa eli tämä ministeri pekkarisenkin rahoitusta aikanaan saanut kaasutuslaitos

tämä viennin alentuminen on näköjään ihan ole kiinni

esityksen taustahan on se väärä lähtökohta että sosiaaliturvan rahoitusta käytetään tässä osana

samaan aikaan solidiumin johtaja esittää että hallitukselle pitäisi saada joku asiantunteva tarkkailija valvomaan koska hallitusten työskentely on aika tavalla ilman tällaista kontrollia

kansaneläkelaitoksen tuloista otetaan osa pois

nyt esimerkiksi solidiumissa jossa te olette arvoisa ministeri yhtiökokous jos niin haluatte niin te olette se yhtiökokous ja te valvotte yhtiökokouksena sitä mitä solidiumissa joka on jättiyritys tapahtuu

eikö valtionyhtiöitten toiminnassa omistajaohjaukselle pitäisi todella tehdä jotain niin että myös henkilöstö on siinä käytännössä mukana

hallitus on pystynyt puristamaan hyvän kehyspäätöksen vastuulliselle pitkäjänteiselle ja taloudellista kasvua sekä työllisyyttä edistävälle politiikalle

on täysin eri asia kehittää suomessa energiaverotusta se on täysin toinen asia

kiitos arvoisa puhemies

kylmien kehyslukujen keskellä sosialidemokraatit korostavat eri väestöryhmien hyvinvoinnin turvaamista työelämässä koulussa ja kotona

puhemies

kun näitä neuvottelutuloksia myös tarkastelee niin oikeastaan kysyn nyt sitä minkälaiset tavoitteet oli pääministerillä ja muilla kun kohdattiin venäjän pääministeri

siellä on tapahtunut tämä on jo vanha tuottama ja suurten ikäluokkien poistuminen työelämästä joka on jättänyt monelta osin aika korvaamattomia aukkoja ja näitten aukkojen paikkaaminen vie tietysti oman aikansa

kysymys onkin nyt se miltä tuntuu hallituksesta miten yksityistä sektoria suuria yrityksiä ja vähän suurempia yrityksiä pienten ohella saadaan mukaan näihin talkoisiin

mitkä teillä ovat olleet työllisyyden kannalta työpaikkojen kannalta venäjän kaupan kannalta tämän logistiikan kehittämisen kannalta ne tavoitteet tällä kertaa koska ei näitä nyt niin usein ole näitä tapaamisia

se on asia josta on puhuttu paljon vuosien rohkenenpa sanoa jo parin vuosikymmenen aikana mutta tätä hautomotoimintaa ei ole kovin onnistuneesti meillä suomessa kyetty mallintamaan

tässä mielessä kaipaisi kyllä että hallitus toisi myös tänne eduskuntaan vaikkapa nyt selonteon muodossa asiakirjan jossa voitaisiin keskustella näistä tavoitteista joita meillä venäjän kanssa voisi yhteisesti olla koko suomi huomioon ottaen

no se on työnantajajärjestöjen ja palkansaajajärjestöjen yksi asia mutta yksi asia on myös kun zyskowicz täällä vähän hallitusta arvosteli pankkivaltuusto

pääsääntöisesti nämä yrityshautomot toimivat hyvin niukoilla voimavaroilla

ne ovat liian irrallisia siitä innovaatioympäristöstä mikä meille on rakennettu millä tavalla todella hautomotoimintaa integroidaan nämä julkiset toimijat julkiset rahoittajat ammattikorkeakoulut yliopistot ja tässä mallinnustyössä minusta sitra riskinottajana voisi antaa vielä nykyistä selvästi paremman panoksen

mitä te olette tehneet että suomen pankit antaisivat lainaa pienille ja keskisuurille yrityksille

veronkorotukset kohdistuvat nyt lähinnä terveydelle haitallisiin tuotteisiin kuten alkoholiin tupakkaan makeisiin ja virvoitusjuomiin

meillä on muun muassa ammattikorkeakoulujen toiminnassa eri puolilla suomea hyviä yrityshautomokokeiluja on osin päästy jopa tulokselliseen toimintaan mutta tiettyä lisäpotkua tällä alueella tarvitaan

arvoisa puhemies

suomen menestys perustuu korkeaan työllisyyteen osaamiseen kattaviin ja toimiviin hyvinvointipalveluihin sekä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen

kunnille on tärkeätä se millä tavoin alueella tehdään elinkeinotoimintaa

minusta tämä pitää tässä koko ajan muistaa koska se mistä kunta saa tuloja on tässä se olennainen kysymys ei niin että ainoastaan verotuloja tai maksuja

ajattelen että sillä suhdeverkostolla joka sitralla on käytettävissä on annettavissa ihan selkeä lisäpanos ja panostus tähän toimintaan

meillähän on koko innovaatiojärjestelmää ajatellen parhaillaan kansainvälinen arviointi menossa

kun ed

skinnari peräänkuulutti tätä arviointia niin minä uskon että tämän arvioinnin yhteydessä tulee myös tiettyä näkökulmaa sitran ja muiden tässä innovaatioympäristössä olevien toimijoiden rooliin

kuka nyt johtaa valtioneuvostossa tätä kuntien ja kuntayhtymien tietokonejärjestelmien samankaltaistamista niin että ei ole erilaisia järjestelmiä eri alueilla ja että dna ja elisa ja teliasonera pääsisivät yhteisymmärrykseen siitä että koko suomi tulisi laajakaistan piiriin

siinä olisi aika iso uudistus

arvoisa puhemies

se on vakava tilaisuus keskustella ensi vuoden budjetista

verolainsäädännön moniulotteisuuden vuoksi esitykseen jäänee soveltamishaasteita ja oikeudenmukaisuus ja kohtuustavoitteita

minusta pääministeri asiallisesti aloitti tämän otti esille positiivisia asioita joita meidän myös pitäisi ottaa

nämä on normaalin lainvalmistelun tapaan ratkaistava lakipykäliä kirjoitettaessa sekä lakeja säädettäessä täällä eduskunnassa

hallitus teki myös muita suomalaista teollisuutta tukevia toimia

mutta se mikä tässä on jos pääministeri malttaa kuunnella on se miten elinkeinoelämä juuri vapaavuoren sektori saataisiin paremmin tulemaan mukaan tähän vientipuolelle yrityspuolelle ja muuhun koska meillä on todellakin kuten pääministeri mainitsi osaamista ja myös kansainvälistä kilpailukykyä monilla sektoreilla

näiden kustannusten vähentymisen yhteisvaikutukset ovat pidemmällä aikavälillä tuntuvat

euroopan unionin tuomioistuin ei suinkaan aina ratkaise näitä ongelmia vaan se tuo uusia ongelmia kuten tässäkin tulee selkeästi ilmi

yllättäen eräänä iltana sari sairaanhoitaja soitti minulle ja minä tietysti vähän ihmettelin miksi hän minulle soittaa kokoomuksen äänestäjänä mutta hän sanoi että hän on pettynyt kokoomukseen ja koko porvarihallitukseen

uusien ja olemassa olevien kasvuyritysten tukemiseksi toteutetaan laaja kasvurahoitusohjelma

kyllähän tämä suomalainen työmarkkinakäytäntö jossa pyritään siihen että asioista pitäisi pystyä sopimaan on se sitten eu tasoa tai kansallista tasoa olisi se paras malli

syynä oli nimenomaan se että hallitus ei saa hänen mielestään riittävästi aikaan nimenomaan tässä työllisyyskysymyksessä

täällä kysyttiin jo valtion omistajapolitiikasta mutta ed

nyt tässä tilanteessa minusta euroopan unionin komission kannattaisi keskittyä tähän pankkikriisin hoitamiseen eikä yrittää synnyttää joitain uusia kriisejä tähän rinnalle

pelkkä raha ei auta vaan tarvittaisiin myös tällaista älyllistä panosta niin että siellä koulutus ja muu tulisi siinä käytännössä apuun ja sinne tulisi todella niitä yrityksiä

te ette ole ette stora enson osalta ette teliasoneran osalta ette muittenkaan yhtiöitten osalta esittäneet mitään millä tavoin tässä tilanteessa valtio voisi työnantajana näyttää esimerkkiä siitä mitä pitäisi tehdä puhumattakaan siitä että kun pitäisi löytää jotain uutta elinkeinotoimintaa ympäri suomea tämä on iso maa pinta alaltaan niin teillä ei ole minkäänlaista esitystä siitä millä tavoin valtio lähtisi ottamaan vastuuta elinkeinojen kehittämisestä

ja kun nyt henkilöstölle on suotu tämä lakko oikeus niin se on kuitenkin vahva oikeus joka tulee tässä kaikessa ottaa huomioon

sinne täytyy todella tulla niitä yrityksiä eikä niin että se on teoreettisella tasolla että niitä voi tulla

tässä tilanteessa ei kovin hyviä ratkaisuja ole jäljellä

niitä pitäisi tulla

ja tässä suhteessa samaten on vientiponnistelujen lisääminen

vienti ei tällä hetkellä toimi ja hallitus ei ole tuonut viennin osalta mitään sen tyyppisiä ehdotuksia joissa tätä tehostettaisiin

tämä on pankkien kriisi jossa valtiot ovat eräitä asiakkaita ja ovat myös sitten lähteneet ylivelkaantumaan ihan niin kuin nämä pankitkin

tässä suhteessa tämä kapea alaisuus se että korkeatkaan viskaalit eivät tiedä ihan mistä on kysymys osoittaa juuri sitä kuinka vähän tästä on keskusteltu